meidän pitää vahvistaa kotimaisen ruuantuotannon asemaa ja tuottajia tukea mutta ei pidä tehdä tällaista kartellimaista metsänhoitoyhdistysjärjestelmän kaltaista kilpailuoikeudellista poikkeusta

tämä lienee selkeä henkilökohtainen ja sosialidemokraattien kriittinen näkemys

kansalla ei ole kovin hauskaa mutta on hyvä että ainakin täällä edustajilla tuntuu olevan

rehujen hinnat ovat pudonneet kymmeniä prosentteja maailmalla mutta maanviljelijöiden oma tuottajaosuuskunta on saanut maanviljelijät ahtaalle omalla hinnoittelupolitiikallaan

keskustan puheenjohtaja sipilä on ollut valmis myymään kansallisesti strategisesti vähempimerkityksellisiä yhtiöitä näköjään ihan miljarditolkulla kannattavia yhtiöitä

hallituksen pääpaino on verojen pysyvässä alentamisessa

sdp tulee perusteellisesti käymään läpi vaatimaan selvitykset ketkä ovat kreikan velkojia miten tämä vastuu kannetaan eikä kolkkapoika asenteella niin kuin kokoomus lähdetä kansallisia verorahoja ja velkarahoja ja hyvinvointimme perustaa tältä osin murentamaan

herra puhemies

ministeri pekkariselle voin kyllä kertoa että eduskunnan pöytäkirjoista löytyy selvitys siitä että yara myynti oli virhe

teidän esittämänne arvio liian vahvan euron kielteisistä vaikutuksista on minusta erittäin tärkeä ja meidän pitäisi oikeasti pohtia myöskin sen vaikutuksia suomen talouteen

siitä huolimatta että onginta ja pilkintä ovat jokamiehenoikeuksia te olette iljenneet maa ja metsätalousministeriön kautta jakaa vielä miljoona euroa onginnasta ja pilkinnästä vesialueen omistajille korvauksia vuosittain

sitten herra puhemies ihan lyhyesti vain se että norjan tapaus oli esimerkki poliittisesta terrorismista

on erittäin tärkeätä että eurooppa on jälleen yhdessä ilmoittanut että terroristeille ei anneta mitään voittoja eurooppalaisten arvojen ja oikeuksien romuttamisessa

kun ajatellaan suomen asemaa jo euroalueeseen liittyessä me asetimme silloin tiettyjä epäsymmetrisiin sykleihin liittyviä varaumia pyrimme varautumaan erilaisilla puskurirahoilla

se suuntautui sosialidemokraattista puoluetta ja hallitusta vastaan ja sen takia on myös tiedostettava ääriryhmien ja äärioikeistolaisten ryhmien vakava uhka

ministeri anttila on eduskuntavastauksessaan kertonut että häneltä ei edes kysytty näin olennaista kansalliseen maataloustuotantoon ja tuottajien kustannuksiin vaikuttavaa asiaa

metsäteollisuus ei ole iltaruskon ala vaan se on kansallinen asia ja on siksi hämmästyttävää että ensimmäisen kerran eduskunnan aikana nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan kirjattiin sosialidemokraattienkin vaatimuksesta metsäpoliittinen selonteko

sitten täytyy korostaa että jotta etelän maiden ylivelkaantuminen voidaan estää jatkossa kontrollit ovat varmaan sinänsä välttämättömiä mutta esimerkiksi kreikkaa lukuun ottamatta nykyisetkään ongelmat eivät johdu valtioiden velkaantumisesta vaan yksityisen sektorin velkaantumisesta jota taas valtioiden voi olla vaikea rajoittaa

ennen eun laajennusta oli tärkeätä viedä ulkomaalaislain tietyt korjaukset läpi ja erityisesti se oli tärkeätä että vietiin ne ministeri itälän aikaansaamassa muodossa koska muussa tapauksessa ennen eun laajenemista ei olisi voitu ulkomaalaislakia korjata

milloin te hyväksytte palkansaajat ja kuluttajat siihen pöytään jossa tätä hintakehitystä ja kilpailua estäviä rakenteita todella käydään läpi

toinen asia kiistatta on että koko eurokriisin ajan kaikki ne periaatteet jotka on yhteisvaluuttaan laitettu on mitätöity ja aiheutettu vakavia seuraamuksia myös suomen valtiontaloudelle

silloin hävisimme äänestyksessä niin valtiovarainvaliokunnassa kuin salissa

tässä on erittäin vakava nyt tausta ja sehän on nimenomaan se ajelehtiminen komission ja rehnin ja edellisen porvarihallituksen toimesta jossa kreikan puolentoista miljardin lainat runtattiin sdpn vastustuksesta huolimatta täällä salissa läpi ja tämä erityisrahoitusvakausvälineen ervvn perustaminen vietiin kesällä juhannuksen alla muutamassa päivässä täällä salissa läpi

rahoitus jää nyt vuosittaisten budjettivääntöjen varaan

tässä maahanmuuttoa koskevassa keskustelussa sekoitetaan usein edelleen laillinen ja laiton maahanmuutto sekä pakolaiset ja perusteettomat turvapaikanhakijat

ennen kuin minä lähettäisin tarkastusvaliokunnan istumaan suomalaiselle klubille ja miettimään kokoomuksen puoluekokousjärjestelyjä niin minusta on nyt tärkeämpi tunnistaa se että yhdistykset ja järjestöt voivat laillisesti tukea avoimesti ei siinä mitään

tämän asian käsittelyn

puhemies

yrittäjyyden näkökulmasta kyseessä on hehtaaripyssy eikä yritysten tuotteiden kysyntään ja rahoituskriisiin vaikuttava täsmälääke

suomi on rakennettu pitkälti metsätalouden ja metsäkansallisvarallisuuden varaan

tältä osinhan hallituksessa myös työnjaon on nyt hyvä tulla esille valtiovarainministeriön sisäisen työnjaon

mäkinen joka kuuluu ulkomaalaislain epäkohtien osalta jälkiherännäisten joukkoon onneksi kuitenkin hallintovaliokunnan pääjoukon mukana unohtaa sen että kyllä tässä puhtaasti se ettei ole kiinnitetty huomiota turvapaikkajärjestelmän toimivuuteen ja käsittelyyn on luonut nämä ongelmat

tältä osin muun muassa eduskunnan budjettivaltaa on kyllä kyseenalaisella tavalla kuten sosialidemokraatit ovat valtiovarainvaliokunnassa huomauttaneet myös kohdeltu

on korostettava sitä että kotouttamisenkin taustalla olevan maahanmuuttopolitiikan tulee olla sellaista että kansalaiset kokevat sen perustelluksi ja lailliseksi

asematunnelia otetaan pois listalta h

ensimmäisen kerran keskustellaan tästä asiasta selonteon muodossa

se että budjetit pitäisi käyttää jossain ulkomailla hyväksyttävänä on aika vakava periaate mennä hyväksymään

jopa saksan ja ranskan niin vasemmisto kuin konservatiivipuolueet yhdessä lähtevät liikkeelle mutta siinä pöydässä ei suomi halua olla kokoomuksen kdn ja ehkä ilmeisesti keskustankin halusta

kiinnitin huomioni siihen että edustaja anttila vaikka poliittisen muistin pitäisi olla tietysti poliitikon näkökulmasta lyhyt niin kyllä tilanne on se että oikeudessa ja harmaan talouden ja talousrikollisuuden puolella toimivat henkilöt tulivat politiikan pöytiin merisalon kehittyvien maakuntien suomen kanssa tavalla joka on häpeä tälle maalle ja sitä pesää ei ole vieläkään avattu kunnolla

hän oli sitä mieltä että poliitikot ovat kyllä lintsanneet näissä asioissa komission ja ministerineuvoston puolella ja että tämä sokea usko markkinoiden kykyyn hallinnoida riskejä on nyt kostautumassa todella vakavalla tavalla

tältä osin kuitenkin on huomattava että enemmän pitäisi kiinnittää huomiota myöskin puuraaka aineen saatavuuteen metsänhoidolliseen metsäpolitiikkaan

arvoisa puhemies

kyllä kyse on alue teollisuus ja työllisyyspolitiikasta nyt jo meille kansallisesti strategisen tärkeän finnairin toiminnan halvaannuttamisesta ja työntekijöiden ja henkilöstöpolitiikan tuhoamisesta vain koska itsekuri petti kuten tuolla vapailla markkinoilla markkinavoimien piirissä yleensä on totuttu sen pettämiseen

eli tämä kokonaisuus on myöskin hyvä tässä yhteydessä käydä läpi

kaikki äänestämällä torjuttiin edustaja kaikkonen

määrällinen ja laadullinen maahanmuuton hallinta mahdollistaa työmarkkinoiden vakauden ja myös kotouttamisen välttämättömän onnistuneen hoidon

metsäpolitiikka on ollut maatalousalisteista ja kyllähän tämä kansallispuistojen käsittely osoitti ettei ympäristöministeriötä oikeasti ole kun kansallispuistoja romutetaan

se kuitenkin olisi tärkeätä jos veroparatiiseihin ja nimenomaan tähän syöpään mikä työhön ja turvallisuuteen kohdistuu oikeasti halutaan puuttua

tämä on taustalla hyvä muistaa ja tämän takia muun muassa on valtiovarainvaliokunnassa tätä asiaa kriittisesti arvioitu

sosialidemokraatit esittivät viime vuonna pelastusrengasohjelmassa ja vaihtoehtobudjetissa muun muassa tuntuvaa julkista väylä uudis ja korjaustalonrakentamisen ohjelmaa

mutta toisaalta millä tavalla sisäministeri viestinnän suojaa koskeva lainsäädäntö saadaan sille tasolle että se ei suojele kansalaisia niin kuin tällä hetkellä enemmän viranomaisilta kuin rikoksentekijöiltä

te voitte katsoa tilastoja alaikäisten lasten ja perusteettomien turvapaikanhakijoiden osalta ja verrata niitä teidän hallituksenne aikaisiin pylväisiin

hänen kritiikkinsä kohdistuu kolmeen asiaan

sitten on erittäin vakavaa että myös kansalaisten kalastusoikeudet onginnan ja pilkinnän jokamiehenoikeudet kaikki nämä kansalaisten oikeudet ovat myös maa ja metsätalousministeriössä rajoitusten kohteena

maastrichtin sopimuksen periaatteen rikkomiseen jossa jäsenmaat eivät vastaa toistensa veloista sekään ei kovin arvokas ollut näiden asioiden käsittelyssä toisekseen toukokuun kriisipäätöksen oikeudellisessa perustassa löydettiin lissabonin sopimuksesta luonnonkatastrofit islannin tuhkavuoret eivät vielä silloin ehkä olleet käytössä kolmas oli sitten ekphen liittyvä aiheellinen pohdinta siitä mikä on ekpn rooli ostaa valtioiden velkapapereita salkkuunsa

tämä on myös suomen oman pelastusrenkaan ja selviytymisen kannalta se raskas taakka joka tässä on ja molempien näiden äsken mainittujen hallituksen esitysten perusteluissa sanottiin että on epätodennäköistä että tätä lainaa tai tätä vakautusvälinettä tarvitaan

edustaja tiilikaiselle voinee vastata että nimenomaan kyproksen kohdalla ei voida enää jatkaa teidän kolkkapoikatyyliänne sitä mitä te kreikan osalta teitte

nyt tässä suhteessa oli tietysti myönteistä kun eilen puhuin että henkselit on ihanasti sekaisin niin tänä aamuna on löytynyt jo saksia että pikkuisen on ryhdytty jo selvittelemään tätä päällekkäis ynnä sekahallintoa

ensinnäkin on tärkeä tämä finanssipoliittinen neuvosto jolla halutaan vahvistaa riippumatonta asiantuntijoista koostuvaa finanssipoliittista osaamista joka tukee vtvn osaamista

elikkä vakavien rikosten ennaltaehkäisyyn voidaan voimakkaammin euroopan rajat ylittävällä tavalla reagoida internetin radikalisoimisen estämiseksi

sdp tukee toimia turvata tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden yritysten rahoitus

päinvastoin nykyinen hallitus on purkamassa saatavuusharkintaa mikä on edesvastuuton teko tässä vakavassa nuorisotyöttömyyden ja työttömyyden kasvun tilanteessa

keskustalle ja perussuomalaisille todettakoon että toisin kuin te jotka teette vain vastalauseita niin valtiovarainministeri rinteen linjalla sosialidemokraatit estivät valtiovarainvaliokunnassa tänään minkään avoimen valtakirjan antamisen altian myyntiin

finnveran ja teollisuussijoituksen työkalupakki on pidettävä kunnossa elinkelpoisten vientiyritysten auttamiseksi yli synkän virran

arvonlisävero jota olette korottaneet ja energiaverot ovat tasaveroja jotka eivät huomioi tuloja ja varallisuuteen perustuvaa veronmaksukykyä ja tämä heikentää kotimaista kulutusta ja myös yritystemme kilpailukykyä

sanotaan nyt suoraan että muutamaa puolipäivätoimista komission virkamiestä paremmin varmasti osaavat tuoda kansallisen edun valvontaa mukaan ja tältä osin oli hyvä että puheenjohtaja sasin ja sosialidemokraattien yhteinen linjaus myös valtiovarainvaliokunnan hallitusryhmien toimesta selkeästi täällä todetaan

sopimusrauhoitusalueelta on eilen tullut tieto kuolleesta kuutista katiskarysässä natura alueella ja maa ja metsätalousministeriön asetusalueella

tämä tarkoittaa siis sitä että enää ei katsota onko meillä työttömiä nuoria tai koulutettuja työttömiä vaan voidaan avata työmarkkinat ja tällä tavalla tuodaan ne kahdet työmarkkinat ja halpatyömarkkinat maahan

herra puhemies

palaan tähän edustaja zyskowiczin esille ottamaan kysymykseen välimeren maiden tilanteesta

hallitus on vähätellyt talouskriisin vaikutusta kuntatalouteen

ja erityisesti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta on erittäin vakavaa että pientä työeläkettä saavien ja lapsiperheiden ostovoiman turvaamista ei ole tässä tilanteessa varmistettu

tässä yhteydessä minä kyllä peräänkuulutan myös kattavaa parlamentaarista selvitystä valtion omistajaohjauksesta valtionyhtiöiden asemasta

nimenomaan valtiovarainvaliokunta edellytti ja eduskunta toivon mukaan sen mukaisesti että ennen lopullisen myyntipäätöksen tekemistä on annettava selvitys miten työllisyys ja suomalaisen viljan käyttö ja tuotto odotus suhteessa käyttökohteeseen on varmistettu sekä mahdollisuudet yleisöantiin myös selvitetty

tästä jatkaen

myöskin tähän keskusteluun ihan perustellun puheenvuoron tuo puhemies sauli niinistö tämän päivän blogissaan jossa hän katsoo kyllä eurooppalaisen keskustelun vinksahtaneen alkuvuodesta kun euromaat hoitavat keskenään on tullut totta

se oli suomen puheenjohtajuuskauden agendaa jossa nimenomaan edellytettiin että välimeren maiden tulee noudattaa itse ehdottomasti turvapaikkakäytäntöjen ja myöskin laittoman maahanmuuton osalta selviä menettelytapoja rekisteröinti ynnä muita tapoja ennen kuin voidaan ottaa esille yhteisvastuuseen liittyvät velvoitteet

kuntien valtionosuuksia on vahvistettava pysyvästi sekä lisättävä väliaikaisesti niiden saamia yhteisövero osuuksia

perustuslakivaliokunnan lausunto jätti toivomisen varaa perustuslaillisen analyysin suhteen

sosialidemokraattinen valtiovarainvaliokunnan ryhmä siis yksimielisesti yhtyen mietintöön halusi näiden rangaistustasojen säilyttämiseksi ja julkisuuden varmistamiseksi tämän kannanoton

vaalipiirien suurentaminen vahvistaa tietysti suhteellisuutta ja demokratiaa mutta kyllä on vakava virhe aluekehityksen ja hallituksen erityiskohteena olevan itä suomen kannalta että koko savon ja itä suomen kehitys pirstotaan näin rajusti kuin tässä esityksessä tehdään

minusta oli erittäin tärkeätä että säätytalolla punnerrettiin tämä vaalilain muuttamisen ja edustuksellisen demokratian vahvistamisen periaate suhteellisuuden osalta ja sitten muun muassa tämä että ihmisten täytyy tietää kenelle ääni menee

esimerkiksi nimenomaan kun puhutaan oikeastaan tämän päivän proletariaatista kaupan työntekijöistä jotka ovat niin kuin heikommassa taloudellisessa ja myöskin työolojen osalta heikommassa asemassa oikeastaan verrattuna mihin tahansa ammattikuntaan voisi pohtia miten heidän perhetarpeensa hyvin paljon yksinhuoltajia ja heidän elämänsä edellytyksiä myöskin työelämä ottaisi huomioon

en oo toistensakin hankalat asiat ja että näissä asioissa varaudutaan pelastamaan luottolaitoksia ja sitä myöden rahoitusjärjestelmiä kovin kevyesti

tältä osin myöskin tulee selvittää valtion mahdollisuus säilyä osaomistajana altia oyssä ja vaikuttaa altia oyn päätöksentekoon

siksi on käsittämätöntä että tähän ei voinut verojaoston puheenjohtaja yhtyä

lastensuojelun ennalta ehkäisevä työ ja nuorten syrjäytymisen torjunta ei onnistu ilman riittäviä sosiaalityön ja koulun voimavaroja

perheenyhdistämiskäytäntöä on pikaisesti tarkistettava koska esimerkiksi suomen tapauksessa on syytä epäillä että turvapaikanhakemiset tapahtuvat ainakin osittain organisoidusti järjestäjien kautta

kyseessä on myös sellaisia kansallisia näkökohtia ja olen tyytyväinen siihen että hallituspuolueet sosialidemokraattien paineessa ja puheenjohtajan viitoittamalla tiellä saivat tämän asian vielä katsottavaksi

totuushan on se että törkeistä talousrikoksista rangaistuskäytäntö on lievempää kuin asteikot sallivat ja ehdollinen ei ole mikään rangaistus näistä vakavista rikoksista meitä kaikkia kohtaan mistä on kyse näitten verorahojen varastamisessa

hän myöskin peräänkuuluttaa mitä sosialidemokraatit ovat kreikka ratkaisun yhteydestä lähtien tehneet pankkien ja rahalaitosten selkeämpää oikeudenmukaisempaa vastuunkantoa

se mikä teiltä jää nyt tunnustamatta on se että maat kanavoivat pankeille vastikkeetta tämän edellisen järjestelmän mukaan rahaa

sosialidemokraatit edellyttävät että hallitus korjaa veropoliittista linjaansa oikeudenmukaisempaan suuntaan niin että verotus perustuu veronmaksukykyyn ja varallisuuteen sekä veropohja pidetään laajana ja tiiviinä

nyt keskeltä savoa laitetaan rajat ja ihan puhtaasti vihreiden ja ilmeisesti mikkelin kokoomuksen matematiikalla tätä rakennetaan

tältä osin valitettavasti seuraajani ministeri astrid thors ei erittäin kovasti pitänyt esillä tätä sinänsä eussa hyväksyttyä mallia

toinen asia on se että kyllä minun mielestäni myöskin sisäisen turvallisuuden ohjelmassa ja sisäministeriön puolella on tehtävä jatkoselvityksiä yksintyöskentelyn turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä